tarvitaan tehokasta ennakoivaa valvontaa jossa havaitaan ja ehkäistään ennakolta pankkien ja rahoituslaitosten vakavaraisuutta maksuvalmiutta ja toiminnan jatkuvuutta uhkaavat riskit

palvelukeskus on varustettu valtiokonttorin yhteyteen maksullista palvelutoimintaa harjoittavaksi nettobudjetoiduksi palveluyksiköksi

kun elintarvikkeiden hintakehitys on ollut jatkuvassa nousussa arvioin aikanaan ettei ruuan arvonlisäveron alentamisesta ole kovinkaan paljon hyötyä semminkin kun kauppaketjut jotka hallitsevat päivittäistavaramarkkinoita ovat todennäköisesti jo etukäteen nostaneet ruuan hintaa tähtäimessä elintarvikkeiden arvonlisäveron alennus

tämän takia ehdotan pohdittavaksi yhtenä keinona henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuutta

valtion it toiminnan kehitystyö siis keskitetään ja eri ministeriöiden ja laitosten tietotekniikkapalveluita koskeva päällekkäinen työ vähenee

yhtäläisesti tarvitaan tehokasta krii sien hallintaa jossa pyritään tehokkaasti rajoittamaan riskien ja häiriöiden vaikutuksia ja kustannuksia

hallituksen päättämä uusiutuvan energian paketti tuo työtä ja lisätuloja maaseudulle

taantuman aikana konkurssiin ajautuu tai joutuu tuhansia kelvollisia yrityksiä

liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä annetussa direktiivissä määrätään viitearvot dieselöljyn ja bensiinin osittaisesta korvaamisesta

tulvat ovat usein seurausta juuri siitä että vesiä pidättäviä soita on joko kuivatettu pelloiksi tai käytetty turvetuotantoon

näin voitaisiin tietysti ajatella

on tärkeätä huolehtia etteivät yritykset joudu vuosikausien velkakurimukseen

liialliseen velkaantumiseen liittyy aina suuria vaaroja olipa kysymys kotitalouksista rahoituslaitoksista yrityksistä kunnista tai valtiosta ja juuri valtioiden raskas velkaantuminen on keskeisin syy rahoitusvakausvälineen perustamiselle

tärkeintä on turvata että oikea puu menee oikeaan paikkaan

arvoisa herra puhemies

turvetuotannon ympäristövaikutukset ovat myös osin kielteisiä

ihmiset ovat luontaisesti uteliaita ja tekevät tieteen nimissä kokeita joiden seurauksista heillä ei aina ole luotettavaa tietoa

siksi pidän tärkeänä että turvetuotantoa vähennetään vähitellen ja soita pyritään ennallistamaan erityisesti tulvaherkillä alueilla

verkkoon pääseminen aiheuttaa merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia

nyt tilanne on oleellisesti muuttunut

pidän tärkeänä sitä että valtionhallinnon tieto ja viestintäteknologiaa kehitetään yhdessä keskitetysti mutta toteutetaan hajautetusti

matalasuhdanteessa kansalaiset tulevat varovaisiksi ja heidän kulutuskäyttäytymisensä muuttuu

ydinpommin kehittäminenkin on tästä erinomainen esimerkki

se tarkoittaa että maksukyvyn menettäneet rehelliset kotitaloudet jäävät vuokralaisiksi asuntolainalla ostamaansa asuntoon niin kauan kunnes on taas rahaa huolehtia lainanlyhennyksistä

mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy parantaakseen nopeiden langattomien tieto ja viestintäliikenneyhteyksien laatua ja peittoa

yhden palvelukeskuksen on äärimmäisen vaikeaa ratkaista hallinnonalakohtaisia ongelmia

jotta kauppa kävisi on hintoja alennettava

mielestäni geenimuuntelua arvostellaan aivan oikein siitä että geenien toiminnasta tiedetään toistaiseksi vähän

ei siinä ole mitään järkeä että tuomme kuten nyt haketta venäjältä

viidenneksi talousvaliokunta ehdottaa eduskunnalle kannanottoa jossa eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimiin luonnonvarojen omistusoikeussääntelyn täsmentämiseksi

onkin arvioitavissa että hintakehitys seuraavien kahden kolmen vuoden aikana on kuluttajien kannalta positiivinen

sen takia onkin tärkeätä että perustetaan informaatio ja viestintäteknologian palvelukeskus joka hajautuu osaksi ministeriöiden ja laitosten toimintaa

liikennepolttoaineiden jakelijoille säädetään lailla velvoite panna kulutukseen portaittain kasvava osuus biopolttoaineita

roskapankin avulla suomalaisia perheitä ei ajettaisi vuosikausien kurimukseen vaan ne jatkaisivat elämäänsä turvallisissa oloissa

tästä huolimatta kasvinjalostusteollisuus on ryhtynyt geenimuunneltujen siementen massamuotoiseen tuotantoon

tämä on hyvä esitys

eikö nyt pitäisi saada aikaan niin tiukka rahoitusmarkkinoita koskeva lainsäädäntö että kaikki mahdolliset riskit otetaan huomioon

valtion tietotekniikan kehittämisessä pitää olla keskitetty punainen lanka mutta sen toteuttaminen vaatii sitä että eri hallinnonalojen toimintaprosessit osataan ja hallitaan

kolmanneksi on huolehdittava etteivät työttömiksi joutuneet lomautetut tai velkaantuneet ihmiset ajaudu syrjäytymiseen vaan heidät pidetään mukana yhteiskunnan aktiivisina jäseninä kuntoutuksen ja koulutuksen avulla

suomessa pitäisi arvioida myös sitä miksi ruuan raaka aineiden hintataso nousi viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa niin paljon

se on erittäin tärkeää tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksien parantamiseksi

jotta käyttövelvoitteesta ei eri polttoaineiden kuluttajille aiheutuisi erilaisia kustannuksia lakiin tarvitaan yksilöity pykälä siitä että biopolttoaineosuudet lisätään tasavertaisesti bensiiniin ja dieselöljyyn

asiaa ei ratkaise rahoitusmarkkinavero vaan tarvitaan huomattavasti järeämpää lainsäädäntöä tiukkaa jatkuvaa valvontaa

geenimuunneltujen kasvien viljelyssä on noudatettu monipuolista riskienhallintaa

selityksenä on käytetty sitä että ruuan raaka aineita on käytetty enenevässä määrin biopolttoaineiden valmistukseen

siitä huolimatta seuraukset ovat olleet arvaamattomia

palvelukeskus joutuu työskentelemään yhdessä tieto ja viestintätekniikkayritysten kanssa

geneettinen systeemi on eläville olennoille yhteinen mutta luonnossa geenit eivät helposti siirry eliöryhmästä toiseen

arvoisa puhemies

tämä edellyttää sitä että palvelukeskuksella on osaamista kykyä ja tahtoa ohjata yrityksen toteuttamia hinnakkaita palveluja soveltuviksi valtionhallinnon toimintaprosesseihin

mutta yhtenä selitystekijänä voidaan pitää euroopan unionin maataloutta merkittävästi rajoittavaa politiikkaa

arvoisa rouva puhemies

valtio ei voi velkaantua loputtomiin

onkin tärkeätä että maataloustuotantoa lisätään seuraavien vuosien aikana

toinen koskee työuran

suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymistä ja lyhyyttä suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymistä ja siitä johtuvaa työeläkkeiden rahoitusongelmaa

nyt tiedetään että yksi siirretty geeni voi toimia kymmenillätuhansilla eri tavoilla muokkauksesta riippuen

yhtäältä myös valtionhallinnolla pitää olla kykyä muuttaa toimintakäytäntöjään soveltuviksi uuteen tieto ja viestintätekniikkaan ja sähköiseen asiointiin

käyttövelvoitteesta aiheutuvat lisäkustannukset jätetään liikenne ja kuljetussektorin maksettaviksi

euroopan unionin rajoittavasta maatalouspolitiikasta ovat hyötyneet pääasiassa kaksi keski euroopan valtiota eli saksa ja ranska

kun geeni siirretään toiseen eliölajiin siirretään samalla lukuisia erilaisia ominaisuuksia

suomi on täysin riippuvainen siitä että se voi toimia vapaasti ja avoimesti euroopan unionin markkinoilla

geenin siirto voi aiheuttaa paljon sellaista mitä ei ole lainkaan tarkoitettu

on tärkeätä että maatalouspolitiikan suuntaa muutetaan tuotantoa lisääväksi silläkin uhalla että tukitasoihin tulee muutoksia

on tärkeätä että sähköisen asioinnin kehittäminen perustuu oletukseen kansalaisten vähäisistä tietoteknisistä taidoista

geenimuunneltujen kasvien viljelyä arvostellaan myös siksi että se voimistaa suuryritysten valta asemaa entisestään

eurooppalaista hyvinvointivaltiota on ylläpidetty velalla

jotta sähköinen asiointi onnistuu on turvattava palvelujen kattava saatavuus opittavuus ja helppokäyttöisyys

suuret kasvinjalostusyhtiöt ovat patentoineet geenimuuntelulla kehittämiään kasvilajikkeita

eläkeläisten määrän kasvun ja taantuman aikana lisääntyvän työttömyyden vuoksi eläkemaksutuloja kertyy nykyistä vähemmän samalla kun eläkemenot kasvavat

syy on edelleenkin korkean arvonlisäveron

emme ole velkaantuneet saksan tai ranskan tai edes englannin lailla vaan velkaantumiskehitys on pysynyt kontrollissa

tällöin viljelijöillä ei ole oikeutta säästää osaa sadostaan siemenviljaksi vaan heidän on ostettava joka vuosi uudet siemenet

suomen kuten monen muunkin eu maan edessä on haasteita

suomalaiset joutuvat korkean arvonlisäveron takia siis edelleen kärsimään ruuan kovasta hinnasta

direktiivi mahdollistaa verovapauksien ja verohuojennusten myöntämisen polttoaineille jotka ovat osittain tai kokonaan biokomponenteista koostuvia

talouskasvu on aiempaa hitaampaa

julkisen velan lyhentäminen vaatii tiukkoja toimia

etenkin kehitysmaissa on ajettu viljelijöitä tällä systeemillä syvään ahdinkoon ja tämä sama riski voi joku päivä koskea myös suomalaisia maanviljelijöitä

väestö ikääntyy ja huoltovastuu kasvaa

vuosittain tapahtuu yli tuhat lasten hyväksikäyttöä ja on oletettavaa että läheskään kaikki hyväksikäyttötapaukset eivät edes tule ilmi

edellä mainittujen haasteiden takia euroopan maiden julkisen talouden kokoa on arvioitava uudelleen

maanteiden tavaraliikenne säilyy johtavana kuljetusmuotona niin suomessa kuin koko eu alueella

laissa puhutaan hienosti luonnonvaraisesti ja tavanomaisesti tuotettujen sekä geenimuunneltujen kasvien rinnakkaiselosta

julkisen palvelutuotannon turvaaminen vaatii tuottavuuden ja tehokkuuden merkittävää kehittämistä sekä palvelurakenteiden uusimista

koska käsiteltävänä oleva hallituksen esitys perustuu kotimaassa tapahtuvaan markkinoinnin ja jakelun myötä asetettuun käyttövelvoitteeseen jäävät maassamme liikennöivät kolmansien maiden ajoneuvot säädösten soveltamispiirin ulkopuolelle

pidän lapsiin kohdistuvia rikoksia lähes aina törkeinä

miksei leikata menoja nyt kun siihen joudutaan ensi vaalikaudella

tämä koskee myös kuntia

yleistä toimintaympäristöä on muokattava yrittäjyyttä kilpailua ja talouskasvua edistäväksi

niin valtion kuin kuntienkin menopuolella on vielä kasvukauden löysyyttä josta päästään menoja vähentämällä

laki antaa venäläisille kuljetusyrityksille kilpailuedun

perustelen tätä juuri rikoksen epäinhimillisyydellä ja törkeydellä

venäläiset raskaat ajoneuvot eivät käytännössä koskaan hanki polttoainetta suomen jakeluverkostolta

arvoisa puhemies

kun aikanani tein aloitteen kodinkoneista pidin sitä sen takia perusteltuna että niissä on kahden vuoden takuu ne ovat melko kalliita arvokkaitakin

pidän tärkeänä että hyväksikäyttäjälle tuomitaan myös kymmeniä tunteja terapiaa ja hänen käytöstään valvotaan vankeusrangaistuksen jälkeen

muista eun jäsenmaista peräisin olevat ajoneuvot vastaavasti noudattavat biopolttoaineen edistämisestä annetun direktiivin velvoitteita kansallisten mallien mukaan joten he ovat tässä suhteessa tasavertaisessa asemassa suomalaisten kanssa

erittäin olennaista ja oikeudellisesti tärkeää on se että kuluttajilla on tulevaisuudessa monipuolisesti taattu oikeus valita eri tavalla tehtyjen tuotteiden välillä joita ovat teollinen tavanomainen tuotanto luonnonmukainen tuotanto ja geenimuunneltujen tuotanto

kun yhä pienempi osa kansalaisista on työelämässä verotuksesta tulisi sietämättömän kireää

asiaan voidaan varautua aloittamalla nyt menojen leikkaukset

lasten vanhempien kasvatusvastuuta ei voi tässäkään asiassa ohittaa

jos kone kahden vuoden takuuajan jälkeen välittömästi menee käyttökelvottomaksi niin se joutaa sitten roskakoriin taikka kaatopaikalle

juuri nyt ollaan valmistelemassa euroopan rahoitusvalvontajärjestelmää jonka toiminta alkaa kesällä

arvoisa herra puhemies

kaikki hyväksynevät ajatuksen jonka mukaan ihmisoikeuksien toteutuminen ja demokratia luovat edellytykset kehitykselle joka ottaa huomioon myös yksittäisen ihmisen ja hänen oikeutensa

jotta suomalaisten kuljetus ja liikennepalveluyritysten kilpailukyky ei erityisesti venäläisyrityksiin verrattuna rapautuisi entisestään on venäläisrekisterissä olevan kaluston tullivapaa polttoainetuonti saatava samalle tasolle suomalaisten kanssa

kouluikää lähestyvien ja ala asteikäisten lasten kanssa asiasta pitää puhua ja on kiellettävä lapsia lähtemästä esimerkiksi tuntemattomien mukaan

se on ekologinen juttu

lopuksi haluan kiittää hallitusta ja erityisesti valtiovarainministeri kataista siitä että hän on erittäin aktiivisesti vaikuttanut eu maiden velkaantumisen pysäyttämiseen sekä kurin aikaansaamiseksi talouspolitiikassa

mutta välillä pienellä korjauksella välillä melko pienelläkin siitä voitaisiin saada montakin vuotta toimiva kone taas

suhtaudun varauksellisesti lakiin joka mahdollistaa geenimuunneltujen kasvien melko vapaan viljelyn

mielestäni huomiota pitäisi kiinnittää ensisijaisesti lukutaidottomuuden poistamiseen sekä koulutusmahdollisuuksien parantamiseen

hyväksikäytön riskiä lisää se että lapset ovat vailla riittävää aikuisten seuraa ja kaipaavat kipeästi aikuisten huomiota

edustaja

tästäkin syystä vanhempien lapsilleen omistama riittävä aika ja huomio ovat erittäin tärkeitä

selonteossa esitetään ajatus kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamisesta koordinoimaan tiedon kokoamista ja arviointia sekä tiedon vaihtoa erityisesti kansainvälistä yhteistyötä varten

kiinnostaa että kun henkilö on yhdyskuntapalvelun suorittanut moitteettomasti loppuun niin onko mitään tilastoja miten sen jälkeen

onko hänen moitteettomuutensa jatkunut vai onko muita probleemia tullut sen jälkeen

onkin tärkeätä että oikeuslaitoksemme viranomaisemme eduskunta ja erityisesti perustuslakivaliokunta sekä kansalaisjärjestöt valvovat ihmisoikeuksien toteutumista

vastuuta ei voi siirtää minkään yksittäisen laitoksen kontolle

viranomaisten pitää puuttua aktiivisesti ihmisoikeuksien rikkomiseen ja viranomaisten työssä on painotettava ihmisoikeuksien toteuttamista

pieneltäkin tuntuva parannus lasten hyväksi on iso askel parempaan tulevaisuuteen

varustamoliikelaitoksen liiketoiminnoista perustettavan osakeyhtiön toimialana on jäänmurtopalvelujen monitoimialusten erikoispalvelujen ja yhteysalusliikennepalvelujen tuottaminen sekä muu vesiliikennettä palveleva toiminta suomessa ja ulkomailla

erityisen tärkeää on turvata vanhusten sekä vammaisten ihmisoikeudet joiden toteutumista on korostettava erityisesti terveys ja sosiaalipalveluiden yhteydessä

näiden kunnioittamista ja heidän huomioimistaan on korostettava jo perusopetuksen piirissä

lisäksi osakeyhtiö harjoittaa alusten hoitopalvelu ja rahtaustoimintaa kotimaassa ja ulkomailla

monitoimimurtajille on tullut puolet liikevaihdosta ja murtajat ovat työllistyneet hyvin öljy ja kaasukentillä